ne on nimenomaan hallituksessa linjattu siellä

mutta meillä on valmisteilla jo hyvin pitkälle lausuntopalaute oli erittäin kiitettävää ja eduskunnalle tuodaan esitys vielä lapsiin kohdistuvien seksuaalirikoksen tekijöiden lääkehoidosta

niitä rönsyjä ei katkaista ajoissa ja toisaalta tuodaan raakileita syyttäjälle joka joutuu palauttamaan ja sen takia on tärkeätä että nyt sisäministeriö ja oikeusministeriö tekevät yhdessä tätä talousrikosongelman purkutyötä

yhteistoiminta tarkoittaa sitä että nämä tiedot kulkevat myös niin että sitten vastaavat valtioneuvoston jäsenetkin tietävät kaikesta oleellisesta ja informoivat omalta osaltaan omilta vastuualueiltaan pääsääntöisesti eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaa ja suurta valiokuntaa

matikainen kallströmille

oleellista on ymmärtää että näillä kahdella asialla on voimakas linkki ja me tuomme sellaisen esitutkinta pakkokeino ja poliisilakipaketin joka nykyisestäkin vahvistaa rikosten ennaltaehkäisemisen mahdollisuuksia ja sen rinnalla lisäksi vielä sitten kaikkein vakavimpien väkivaltarikosten osalta tämän valmistelun kriminalisoinnin siltä osin kuin sitä vielä tarvitaan sen jälkeen kun meillä on esitutkinta poliisi ja pakkokeinolaki valmiina

siksi rohkenimme esittää että eduskunta tukisi tätä ajatusta painostaa että nyt se laki otetaan nopeasti käyttöön koska nyt se hetki on

tämä on tällä hetkellä kaikista tärkein rikesakkoihin liittyvä muutosprosessi joka tulee eduskuntaan toivottavasti jo ensi keväänä

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena

tämä on myös vastaus niihin moniin keskusteluihin joissa on kaivattu sitä että suomalaisessa yhteiskunnassa kertaalleen velkaantuneille ihmisille olisi helpommin aloitettavissa niin sanottu uusi alku amerikkalaiset kutsuvat sitä fresh start ajatteluksi ja hallitus puolenvälin ohjelman katsauksessaan sitoutui oikeusministeriön ajatuksiin tältä osin

me tulemme olemaan eurooppalaisessa eturintamassa tältä osin

ja kun täällä mainitaan puola muun muassa edustaja uotila niin siinä ratkaisussa imf oli mukana ja se toimi ja nyt meillä on uusi ohjelma jossa nyt suomen eduskunnan ja valtiovarainvaliokunnan mielestä imfn tulee olla jatkossakin mukana mutta tämä sopimuskonstruktio on eri eikä imf ole automaattisesti mukana

kuntien järjestelmät ovat tiensä päässä niitä uusitaan aivan lähivuosina ja siksi sosiaali ja terveysministeriön on saatava nämä asetukset nopeasti aikaiseksi

tällöin rikesakko liikenteessä varmaan laajemminkin voi puhuttaa sitten eduskunta on kysymys on loppuunkäsitelty

en usko että tässä muodossa esitys on alkuunkaan riittävän tarkkarajainen että se toisaalta nykyistä paremmin suojelisi viattomia kansalaisia vääriltä vuodoilta mutta ettei se samalla aiheuttaisi sitä että tiedotusvälineiden toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti

arvoisa herra puhemies

nämä ovat vasta alustavia laskelmia siitä miten tehokkaimmalla mahdollisella tavalla tehdään hyvää vankeinhoitoa

meillä yhä istuu vankilassa merkittävä määrä sakon muuntoja istumassa vankeja jotka on tuomittu tuomioistuimessa maksamaan sakkoja

oikeusministeriössä ei todellakaan ole suunnitelmissa siirtymistä listavaaleihin eikä muitakaan semmoisia hankkeita joilla tiedetään olevan enemmänkin äänestysaktiivisuutta laskevia vaikutuksia

jos tiedetään että hankkeen naapuritonteillakin on samanlaisia hankkeita pitää ilmoittaa myös viranomaiselle niistä tiedoista joten tämä todennäköisin kiertomahdollisuuskin on otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon

tämä kysymys on loppuun käsitelty ja on kysynyt tuntikin on käsitelty päättynyt t

kyselytunti on päättynyt

nämä tämän viikon puheenvuorot viittaisivat siihen että tämä on vähintäänkin eurooppa tason ongelma

mutta on myös tärkeätä että siinä vaiheessa jos tiedetään että osa näistä rikollisista tietoisesti hakeutuu lasten pariin harrastustoimintaan tai töihin katsotaan myös näitä käytäntöjä

hallitus on suostunut siihen että joulukuussa hallitus iltakoulussa kuuntelee oikeusministeriön perustellut näkemykset siitä mitä vankeinhoidolle kuuluu mitä siellä tarvitaan ja nämä hyvin avoimesti tehdyt laskelmat ovat osa sitä valmistautumisprosessia jossa koko hallitus keskittyy ja kuuntelee oikeusministeriön huolia mutta myös tulevaisuuden näkymiä

oikeusministeriössä on merkittävän paljon enemmän suunnitelmia sen suhteen niin sanotun demokratia asiakirjan avulla millä kaikilla keinoilla uusilla keinoilla ja tehostamalla vanhoja keinoja saadaan äänestysprosentit nousemaan

me poikkeamme tässä suhteessa muista pohjoismaista merkittävästi

ensinnäkin suhteellisuus toteutuu eri osissa maata eri tavalla ja toiseksi suhteellisuus toteutuu huonosti ei vain eri tavalla vaan todella huonosti pienissä vaalipiireissä

nämä pitää uskaltaa kertoa

nämä kulkevat käsi kädessä

jos silloin ollaan herkässä vesiympäristössä liikkeellä niin sitten lupaviranomaisen pitää reagoida siihen ilmoitukseen ja myös silloin siellä laukeaa mahdollinen lupavelvollisuus

tältäkin osin oikeusministeriössä on valmistelussa lainsäädäntömuutokset siltä osin että rikostiedot ovat paremmin käytössä

tässä työssä on varsinkin keskitytty siihen että kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä niin politiikassa mutta varsinkin politiikan ulkopuolellakin tullaan parantamaan jotta kansalaisyhteiskunta aktivoituu

tarkoitus on jatkaa täysistun

anna riitta wallinin johdolla työryhmä katsoo näitä turvallisuusselvityksiä ja taustaselvityksiä

meillä ei ole suunnitelmissa alentaa yhtään minkään rikoksen rangaistavuutta

seuraava akkuja kohta olisi varmaan kohtuullista ja kohteliasta että muut asiat hoidettaisiin nyt salin ulkopuolella

poliittinen suhteellisuus toteutuu valtakunnan tasolla dhondtin järjestelmän puitteissa täysimääräisesti jolloin järjestelmä antaa aina oikeudenmukaisen tuloksen aina

tällä hallituskaudella tällä sektorilla tapahtuu todella a

varkaudet ovat viime aikoina nyt tämän laman ja schengenin takia lisääntyneet mutta varkauksista se on aina niin vakava rikos saa sellaisia rangaistuksia että ne ovat joko vankeusrangaistuksia yhdyskuntaseuraamuksia tai sellaisia sakkoja jotka muunnetaan jos ei niitä makseta

siltä osin on liikkeellä väärää tietoa

lastensuojelun tarkastelussa ovat tulleet esiin suomalaisen lapsen arjen yhtenä lastensuojelun erittäin pahana stressi ja pelottavana tekijänä joskus erittäin tulehtuneet avioerot ja sen takia nyt puoliväliriihessä sovittiin ja koko hallitus sitoutui järjestelmään että suomessa kokeillaan vielä tällä vaalikaudella uutta avioeroprosessia sovitteluun perustuvaa niin sanottua norjan mallista folla mallin pohjalta lähtevää avioeroa tietyissä käräjäoikeuspiireissä jossa lähdetään hakemaan sitä että avioero silloin kun sitä ei voida välttää tapahtuu lapsen edun kannalta paremmin kuin se tänä päivänä suomessa tapahtuu

vistbacka kysyi vesien ottamisesta

arviot vankiluvun vähenemisestä perustuvat vain ja ainoastaan tämän hetken näkymiin siitä että rikollisuustaso on laskemassa ja niin sanotusti rikoksentekoiässä olevien ikäluokkien pienuus vaikuttaa asiaan

me kysymys on loppuun käsitelty kyselytunti on pääty entistä enemmän

meillä ensi maanantaina on oikeusministerien kokouksessa tsekin puheenjohtajuudella tämä talouskriisi ja sen yhteydet taloudelliseen rikollisuuteen erityisenä teemana keskustelussa ja keskustellaan varsinkin siitä että rikollisuudella saatu raha voidaan jäädyttää kaikissa jäsenmaissa ja että yhteistyötä nimenomaan näitten veroparatiiseista saatavan rahan osalta tiivistetään oikeusministerien ja syyttäjien yhteistyöllä

alueellinen edustavuus säilyy nykyisellä tasolla mutta tarvittaessa vaalipiirijakoa voitaisiin toki myöhemmin jos niin haluatte muuttaa toiminnan siitä kärsimättä

näissä tilanteissa on usein kysymys vanhuudesta tai sairauseläkkeellä olosta

jos rikostaso nousee niin silloin nousee myös vankimäärä eikä sitä ole tarkoitus keinotekoisesti silloin millään tavalla laskien tämä kysymys on loppuun laskea

hallitus siis tekee oikeudenmukaista myös sosiaaliset seikat huomioon ottavaa ylivelkaantumispolitiikkaa aivan uudella otteella

ehkä vielä on hyvä kertoa valiokunnan jäsenille varsinkin jos ei se tieto jostain syystä ole tullut että kaupan keskusliiton ja oikeusministeriön yhteistyö on hyvin toimivaa

ensimmäisen käsittely esitellä päiväjärjestyksen toinen asian käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö numero kymmenen ensin käydään siitä ylös keskustelua senjälkelakiehdotus ja yksityiskohtaisen käsittelyn

nimenomaan oikeusministeri siis minä vaadin kun asiaa valmisteltiin että siinä laissa atalanta laissa on valmiit pykälät joilla nimenomaan haluttiin estää se tilanne ettei suomessa tule niitä oikeudenkäyntejä turhaan ja jos siinä pakollisessa pienessä tilanteessa tulee niin sen rahoitus on hoidettu

meillä on tämän viikon perjantaina iso itse asiassa melkein päivän seminaari missä katsotaan muun muassa sitten täällä näpistyspuolella tätä lähestymiskieltoinstrumenttia sekä kaikkia muita instrumentteja joita on käytettävissä

mikä siis muuttuisi

kysymys on siitä hyötyalueesta sen rajojen määrittelystä

kysymyksen loppuosassa oli hyvin tärkeä osa eli se että pitää muistaa että nämä vuodot ovat laittomia on rikollista vuotaa salaista tietoa ja se on tärkeätä pitää nyt mielessä

sitä metodia mikä meillä jo rikostutkinnassa on ehkä semmoisessa tavanomaisemmassa rikollisuudessa eli näitä yhteisiä tutkintajoukkoja joint investigation teameja tullaan käyttämään myös talousrikollisuuden verorikollisuuden ja tähän lamaan taikka taloudelliseen taantumaan liittyvän järjestäytyneen rikollisuuden pään nostamiseen

siinä ovat mukana lapsen tukena ja lapsen etua arvioimassa ulkopuoliset auttajat jotka yrittävät saada molemmat aikuisosapuolet ymmärtämään että tärkeintä tässä prosessissa on lapsen etu otetaan vielä kaksi kysymystä kysymys vastaus

ja silloin jos rikollinen saadaan kiinni niin silloin on tietysti vahingonkorvausvastuu rikoksen tekijällä ja joissakin tilanteissa myös sitten työnantajalla tai laajemmin julkisyhteisöllä

varkauksienkin osalta joita siis sakon muunto ei käsittele kaupan keskusliiton kanssa katsomme näiden ulkomaalaisten liigojen ongelmaa ja tämä yhteistyö oikeusministeriön ja kaupan keskusliiton kanssa on erittäin toimivaa

jos se on seurustelutoimenpiteet suoritettaisiin salin ulkopuolella niin päästä

ei oikeusvaltiossa voida sitten kun tilanne on jo päällä vallan kolmijako oppia rikkoa niin että tuodaan yksittäinen oikeustapaus käsiteltäväksi eduskuntaan

on hyvin tiedetty että tämmöisinä aikoina järjestäytynyt rikollisuus yrittää käyttää tilannetta poikkeuksellisesti hyväksi ja laajentaa verkostoaan

tässä tapauksessa ohjelman kesto siis pysyisi samana mutta mainitsemani jatkotyö katsoo myös niin sanotusti kevytmielisesti velkaantuneiden taustoja tarkemmin

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

kyselytunti päättynyttä siirrytään päiväjärjestyksen muihin

hallituksen esityksen tavoitteena on keventää edunvalvojien valvontaa koskevia säännöksiä siten että edunvalvonnassa olevien oikeusturvaa ei vaaranneta ja kohdentaa vapautuvia voimavaroja edunvalvonnassa olevien päämiesten kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla eli itse asiassa parantaa oikeusturvaa mutta myös mielekkyyttä siinä että se mikä tarkastetaan tarkastetaan vielä paremmin kuin nykyään

se mahdollisuus on mikäli eduskunta sen hyväksyy että se valvontakeskus mistä käsin tarkkaillaan näitä signaaleja ja lähetetään sitten ottamaan kiinni säännöt rikkonut jos ja todennäköisesti kun joku kuitenkin jossain vaiheessa rikkoo saattaa tulla yksityistetyksi

kysyjä aika lailla referoi oikeusministeriössä teetettyä taustaselvitystä joka on yleisellä tasolla siitä että meillä on perustuslaissa toisaalta erittäin tärkeät demokraattiset oikeudet

sillä on suuri merkitys että jokainen ääni painaa yhtä paljon eikä ole niin että sen mukaan missä satut asumaan sinun äänesi on painavampi tai kevyempi

me olisimme halunneet mennä vielä pidemmälle ja kaikissa tilanteissa vaatia siitä huolehtimista ettei voi tulla tilannetta että näitten yksittäisten merirosvojen oikeuksia käsitellään suomessa

mutta jos me kansainvälisesti katsomme suomen poliisin tehokkuutta syyttäjätoimen tehoja niin yhä suomessa kiinnijäämisriski lähes kaikissa rikoksissa on oecd maiden korkeimpia

siellä on nimittäin aika paljon myös nuoria joukossa joidenka osalta nuoruuden typeryydet mahdollisesti myös pikaluotot kulutusluotot ajattelemattomuus johtavat niin isoihin velkataakkoihin että sitten kun viimeinkin muuten olisi elämän edellytyksiä ja halua käydä säännöllisesti töissä elättää itse itseään niin jo kertynyt velkataakka korkoineen monesti vielä pahimmassa tapauksessa ymmärtämättömyys että velkaa on otettu velan päälle johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin

on hyvin harva joukko lähinnä puolustusvoimien palveluksessa olevia ihmisiä joilla ei ole oikeutta asettua ehdolle vaaleissa ja se on erittäin tärkeä perusoikeus

sen asettamisella pyritään toisaalta toteuttamaan eduskunnan edellä mainittu toimeksianto se oli siis eduskunnan antama ja toistama toimeksianto poliittisen kentän pirstoutumisen ehkäisemiseksi ja toisaalta suhteellisuuden vahvistamiseksi

siellä on tuottavuusohjelma taustalla ajatuksena että se valvonta mikä siinä tapahtuu ei ole sen kaltaista vankeinhoidon ammattilaisuutta tarvitsevaa valvontaa kun seurataan sitä valvontajärjestelmää

ensinnäkin lisätään maistraattien mahdollisuuksia myöntää poikkeuksia ja helpotuksia edunvalvojien vuositilivelvollisuuteen tietyillä tavoilla

istu

pirstoutumisella lienee tässäkin tarkoitettu niin kuin euroopassa aika laajasti tilannetta jossa eduskunta koostuisi lukuisista niin pienistä eduskuntaryhmistä että toimintakykyisen hallituksen muodostaminen osoittautuisi hankalaksi

ottamatta kantaa yksittäiseen tapaukseen koska emme tiedä itse asiassa myöskään mitä päätöksiä tullaan tekemään on helppo sanoa että on huomattavasti ongelmattomampaa lähteä siitä että kampanjoinnissa ja poliittisessa toiminnassa ei sekoiteta uskontoa ja politiikkaa keskenään ja että kampanjoinnissa pidetään uskonnolliset tunnukset erillään kuin siitä että ihmistä uhkaa irtisanominen siinä tilanteessa jos hän asettuu poliittisesti ehdolle

vaikka näissä se alkuperäinen velkaantumistilanne on ollut niin sanotusti kevytmielistä velkaantumista niin työryhmä jatkaa miettimistä siitä voitaisiinko näissä tilanteissa paremmin tunnustaa tämä sosiaalinen ongelma varsinkin nuorten osalta

raiskaustuomioista vielä sen verran että niin kuin täällä on moneen kertaan kerrottu jo tänä keväänä itse asiassa ihan lähiviikkoina lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ankaroittamisesta tulee toimikuntamietintö joka lähtee lausunnolle

kolmanneksi täsmennetään päämiehen kuulemista koskevia säännöksiä edunvalvonnan tarvetta koskevien määräaikaisselvitysten ja lupa asioiden käsittelyssä

oikeusministeriö lupauksensa mukaisesti selvitti ja laittoi asian lausuntokierrokselle ja sai niin sanotuilta suuremmilta puolueilta esimerkiksi kokoomukselta erittäin kielteisen lausunnon ja päätyi siihen että kun asia ei ole hallitusohjelmassa ja keskeiset puolueet eivät kannattaneet esittämäämme muutosta laajentaa edustajan toivomalla tavalla asiaa niin todettiin että se täytyy saada hallitusohjelmaan ja sitä kautta hoidetaan että ne sitovat nenä hoitaa

kun niissä on painavuutta ne otetaan huomioon mutta ne eivät ole juridisesti sitovia

on hyvä voida tässäkin tilanteessa todeta että yhtäläisellä äänioikeudella tarkoitetaan sitä että jokaisella äänioikeutetulla on käytössään sama äänimäärä siis jokaisella yksi ääni

sen lisäksi meillä syyttäjä ja tuomioistuinorganisaatiota tällä hetkellä koulutetaan erikoistumaan ympäristörikosten tutkintaan ja tunnistamiseen

lisäksi säädetään erityisesti siitä milloin rekisteröinti voidaan poistaa

tältä osin valtioneuvoston lausunnon arvoa ei mitenkään vähättele se että kerrotaan suoraan mitä laissa yksiselitteisesti lukee

viidenneksi edunvalvontapalkkiosta vapautumisen tulo ja varallisuusrajoista ehdotetaan säädettäväksi lailla

eli tällä hallituksella on paitsi näitä tänään käsittelyssä olevia suunnitelmia tietyissä tilanteissa yrittää rangaistusjärjestelmällä edesauttaa että rikollinen kierre katkeaa tai sitä ei synnykään myös merkittäviä suunnitelmia tietyissä väkivaltarikoksissa koventaa rangaistustasoja ja niistä tulette vielä kuulemaan

arvoisa herra puhemies

sen takia että edellisen lakiesityksen joka nyt siis raukeaa osalta niin laajasti uskottiin täysin paikkansapitävänä väite että se järjestelmä olisi ollut todella vaikea hahmottaa jopa pääkirjoitustoimittajat jotka seuraavassa kirjoituksessa hahmottivat maailman talouskriisiä väittivät että tämä vaalijärjestelmä olisi ollut vaikea ja ettei vaan lähde elämään edustaja kettusen väite että nyt valmisteilla oleva sieltä työryhmästä ulos tuleva järjestelmä olisi vain kosmeettinen uudistus niin on syytä vielä kerran sanoa että se ei ole kosmetiikkaa tai sitten meillä on eri käsitys kosmetiikan vaikutuksesta koska jo se on merkittävä askel nykyisestä vääryydestä oikeudenmukaisempaan järjestelmään että tehdään kaikki mitä voidaan nykyisen perustuslain puitteissa

kuudenneksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain yleisen edunvalvonnan esteellisyyttä koskevat säännökset muutetaan ja niistä tulee moderneja

edustaja myller ryhmäpuheenvuorossaan kaipasi viisaasti luottamusta ja sitäkin kautta uskoa euroopan talouteen ja suomenkin hyvinvoinnin nostamiseen

tämmöiset ovat nämä hallituspuolueiden pelisäännöt

toistan vielä tämän äänikynnyksen osalta että se on näkyvä avoin ja kaikille sama ja mikäänhän ei estä myöhemmin jos halutaan jos eduskunnasta löytyy tahtoa perustuslain säätämisjärjestyksessä sitä laskea laskemasta sitä mutta nyt on päästy tähän historialliseen esitykseen ja mielestäni tämä nykytilanteeseen verrattuna on loistava esitys ja hyvä hallituksen kompromissi

ehdotukset vaikuttaisivat holhousviranomaisina toimivien maistraattien sekä yleisten edunvalvojien ja läheisedunvalvojien toimintaan

jotta tämä luottamus syntyy niin suomenkin europolitiikassa selvästi tässä ajassa on nyt otettava opiksi ja ryhdyttävä entistä avoimempaan politiikan tekoon asiakirjojen välittömään julkistamiseen siihen että ikävätkin asiat heti puetaan ihan oikeaan asuun eikä kaunisteltuun asuun ja ennen kaikkea että nyt jatkossa ja näin uskon että on tapahtumassakin varsinkin eduskunnan valiokunnille esitetään eri riskiarvioita kun niitä on valtiovarainministeriössä viisaasti tehty ja varsinkin sitten vaihtoehtoskenaarioita koska sillä kun valtiovarainministeriö tuo esille näitä vaihtoehtotilanteita mitä sitten jos nyt ei olisikaan toimittu näin työttömyys kasvaisi vielä enemmän suomen tilauskannat heikkenisivät vielä enemmän ja sitä kautta suomalaiset kärsisivät tämän avoimuuden ja oikean informaation reippaalla ja rohkealla esiin tuomisella uskon että syntyy sitä edustaja myllerin kaipaamaa luottamusta

läheisedunvalvojista ehdotukset kohdentuisivat erityisesti alaikäisen edunvalvojina toimiville vanhemmille

ja kun täällä on lueteltu eurooppalaisia uusia poliittisia liikehdintöjä kuten oma puolueeni ne ovat nousseet näiden äänikynnystenkin yli aivan samalla tavalla

voi olla että tunnette kosmetiikkaa joka toimii niin hyvin en ole alan asiantuntija mutta tämä uudistus on selvästi askel oikeaan suuntaan vaikka huonompi kuin se joka kaatuu